näin ollen toivon että hallitus ei aina sitä punakynää käytä vaan nappaa näitä hyviä ideoita itselleen ja omii ne sekä toisi ne talousarviossa myös käyttöön

me luomme mielikuvamme jostakin helsingin sanomien tai demareitten lehdistä kuka mistäkin ja sen mukaan puhutaan mitä ryhmähuoneessa sanotaan

roos juuri mainitsi että suomen pitäisi erota eurosta heti koska jos me eroamme tässä vaiheessa ennen kuin kaikki on nilkoilla niin me vielä selviämme tästä kuivin jaloin

jos meillä olisi nyt heitän vaan oma markka niin me hyötyisimme siitä me saisimme kilpailukykymme takaisin

mutta jos me eroamme silloin vasta kun meidän on pakko niin silloin me emme enää saa kilpailukykyämme takaisin

arvoisa puhemies

lainanottoa emme toki voi välttää mikäli haluamme pitää kiinni yhteiskuntamme velvoitteista mutta yhteen asiaan pystymme vaikuttamaan

koska meidän velkamme kasvaa hurjaa vauhtia on erityisen tärkeää olla tarkkana siitä millaista lainaa me jatkossa otamme sidommeko me velkamme lyhyisiin korkoihin vai pitkiin korkoihin

itse ainakin uskon että tällaisena euron aikana korot eivät juurikaan merkittävällä tasolla tule muuttumaan ja siksi lyhyempi korko olisi järkevämpää ottaa

on nimittäin niin että mikäli korot merkittävästi muuttuvat niin tulee niin paljon muitakin isoja ongelmia että tämä riski siinä suhteessa ei varmasti ole suurin ongelmamme

ei ole oikein että samaan aikaan kun kotimaassa kiristetään vyötä korotetaan veroja ja tehdään menoleikkauksia eu kasvattaa jo muutenkin kohtuuttoman suureksi paisunutta budjettiaan

arvoisa puhemies

kun ensimmäisellä kerralla en tähän asiaan päässyt kunnolla esittämään näkemystäni haluan esittää sen tässä vaiheessa sillä tämä on erittäin tärkeä hallituksen esitys tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja ulkopuolisen työvoiman käyttämisestä

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin eun budjetin supistamiseksi sekä varojenkäytön tehostamiseksi

tässä on mielestäni erittäin tärkeä haaste meidän hallituksellemme että se ei kylvä rahoja

on sinänsä hyvä ja arvostettavaa että hallitus pyrkii torjumaan harmaata taloutta rakennustoiminnassa kuten tässä lakiesityksessä

jar täytettäväksi

tulee velvollisuudeksi selvittää nämä tilaajavastuutiedot myös tapaturmavakuutuksien osalta elikkä sitä myös seurataan

nimittäin meidän tulee valvoa tarkemmin mihin meidän rahamme menevät ja jos se ei ole riittävän tehokasta käyttöä niin meidän tulee tehdä siitä omat johtopäätöksemme

sitten ruvetaan noudattamaan työsuhteessa vähintään niitä vähimmäisehtoja joita suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan tulee noudattaa samanlaatuisessa työssä

arvoisa herra puhemies

haluan keskittyä kahteen kuplaan joita sosialidemokraatit ja vasemmisto ovat kylväneet täällä puheissaan jo vuoden ajan ja ne kaksi kuplaa ovat sijoittajavastuu ja täydet vakuudet

pankkien velkakirjoihin sijoittaneet suursijoittajat pelastetaan täysin mutta niin sanottuihin juniorilainoihin sijoittaneet tavalliset espanjalaiset piensijoittajat menettävät sijoituksensa todennäköisesti kokonaan

siinä mielessä tämä olisi voinut olla esimerkiksi urakkasopimukseen suhteutettava prosenttiosuus jotta se olisi ollut selkeästi oikeudenmukainen

toki tämä pk yrittäjän kohdalla varmasti toimii mutta suuryritysten kohdalla ei toimi ja tästä meillä on suomessa joitain esimerkkejä jo ollut menneinä vuosina

toinen asia mihin ei selkeästi puututa tässä lakiesityksessä on näitten urakkasopimusten ketjuttaminen

mehän tiedämme että tilaajavastuulaki ulottuu sinne ensimmäisiin aliurakointisopimuksiin ja siitä eteenpäin olevat alihankkijat ovat tavallaan tarkistustoimien ulkopuolella pääurakoitsijalla

loppujen lopuksi huomenna olevassa äänestyksessä ei ole kysymys yhden valtion pankkien tukemisesta vaan kysymys on euron rahapolitiikan suunnanmuutoksesta

keskustelu

eduskunta pesilleen samassa käsittelyssä tekemässään päätöksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotus on toinen käsittely on näihin asioihin

haluaisin vielä kiinnittää huomiota ministeri urpilaisen tänään mainitsemaan kommenttiin jossa hän sanoi että hyvä että suurin osa ymmärtää miten vakavasta asiasta nyt on kysymys täällä tänään salikeskustelussa

tämä kommentti oli ikään kuin piikki oppositiolle siitä että oppositio ei nyt ymmärrä kun se ei lähde äänestämään tämän päätöksen mukaisesti

tähän emme saaneet tänään vastausta pääministeriltä ja todennäköisesti emme saa sitä ennen kuin sitten kun meidän maksukykymme loppujen lopulta romahtaa kokonaisuudessaan

joten arvoisa puhemies tässä vaiheessa en voi muuta kuin kannattaa edustaja soinin esittämää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies

edustaja jalonen nosti erittäin tärkeän näkökulman esille hiilidioksidin talteen ottamisesta ja sen teknologian kehittämisestä suomessa sillä useat suomalaiset pienyrittäjät ovatkin ottaneet yhteyttä muun muassa minuun ja meidän ryhmäämme siitä että suomessa ei oikein löydy kanavia tuoda heidän hyviä keksintöjään ja patenttejaan käytännön tasolle

siinä kuulemma on esteenä isojen yritysten haluttomuus välttämättä ottaa näitä hyviä ideoita käytäntöön

en tiedä mistä tämä johtuu mutta tässäkin taas täytyy esittää toiveiden tynnyriin varmaan hallituksen elinkeinoministerille tai jonnekin sen kaltainen toivomus että otettaisiin yhdeksi nokia innovaation kaltaiseksi haasteeksi suomessa kehittää sen kaltainen vientituote että me rupeamme tuottamaan hiilidioksidin talteen ottamista vaikka valtion mukaan olemassa

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy sopimuksen liitteisiin kaksia kolme tehty muutoksia

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvää lausumaehdotuksen osia loppuun karsii i

hallituksen esityksessä on tarkoitus muuttaa kuntouttavaa työtoimintaa koskevaa lakia ja näistä perusteluista haluaisin hieman käydä keskustelua

lisäksi on tarkoitus lisätä elämänhallintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä ja sitä kautta ehkäistä ongelmia mitä mahdollisesti voisi syntyä

keskeisin esitys tässä on se että kuntouttavaa työtoimintaa lyhennetään viidestä päivästä neljään päivään viikossa

arvoisa puhemies

siinä mielessä olen huolissani siitä että hallitus esittää tämän toimenpiteen ikään kuin tämä olisi hyvä

sen sijaan ehdotetulla muutoksella voi olla kuntouttavan työtoiminnan uudenlaisen profiloitumisen kautta vaikutusta avoimille työmarkkinoille ja työ ja elinkeinotoimiston tarjoamiin palveluihin hakeutumiseen niiden henkilöiden osalta jotka kokevat pystyvänsä osallistumaan työhön palveluihin tai toimintaan viitenä päivänä viikossa

ehdotetulla muutoksella voidaan lisäksi arvioida olevan vaikutusta asiakkaalle siten että osallistuessaan kuntouttavaan työtoimintaan enintään neljänä päivänä viikossa asiakkaalle jää viikossa yksi sellainen vapaa arkipäivä jolloin hänen on mahdollista esimerkiksi hoitaa henkilökohtaisia asioitaan tai osallistua kokopäiväisesti johonkin muuhun sosiaali tai terveydenhuollon palveluun ilman että se vaikeuttaa hänen osallistumistaan täysipainoisesti kuntouttavaan työtoimintaan

täällä hallituksen esityksessä myös puhutaan siitä että tämä ei lisää kuntien tai työ ja elinkeinohallinnon tehtäviä eikä muutettaisi kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvelvoitetta lainkaan

itse en usko että tällä on tällainen niin sanottu positiivinen vaikutus koska me tiedämme että kuntouttavaa työtoimintaa on pääsääntöisesti noin neljä tuntia päivässä

siitä en ole eri mieltä mutta minä en hyväksy sitä että eduskunnalle esitetään tämmöinen leikkaustoimenpide ikään kuin hallituksen uutena rakenteellisena toimenpiteenä joka hyödyttää näitä kuntoutettavia henkilöitä

toivonkin arvoisa puhemies ministeriä huomioimaan sen että nämä henkilöt jotka nytten jäävät tämän yhden päivän vaille kuntouttavaa työtoimintaa saisivat aidosti jonkun konkreettisen toimenpiteen sille viikon arkipäivälle

nimittäin tämä on kuitenkin ensisijaisesti sosiaalinen tuki näille henkilöille kuten täällä esityksessäkin sanotaan että osana sosiaalihuollon tarjoamia palveluja järjestettävä kuntouttava työtoiminta on enemmän sosiaalipoliittinen kuin työllisyyspoliittinen toimenpide joten tämä kärki pitää muistaa pitää hengissä tämänkin leikkauksen jälkeen

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

vaivaista armahtamalla toteutamme suurinta käskyä joka on rakkauden käsky

oppisopimuskoulutus oikein järjestettynä on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi vaihtoehdoksi nuorten pääsemiseksi mukaan osaksi yhteiskuntaa työtä tekevinä kansalaisina

köyhät hätä kuolema ja eriarvoisuus eivät maailmasta lopu niin kauan kuin on ihmisiä samoin ei myöskään osan kehitysapumäärärahoista meneminen muualle kuin ne on tarkoitettu

jotta suomalainen kehitysaputyö voisi säilyttää ansaitsemansa arvon on kiinnitettävä suurempaa huomiota kehitysapumäärärahojen perille menemiseen sekä niiden vaikuttavuuteen

edellisen hallituksen aikana valtio teki vantaan kanssa sopimuksen siitä että kehä kolmosen parannustyön toinen osa jatkuu heti ensimmäisen vaiheen jälkeen

tämä on mielestäni suuri ja vaarallinen virhe koska se osaltaan tulee syrjäyttämään nuoria työelämästä pysyvästi ja yhteiskunnasta ylipäätänsä

itse en oikein usko näihin perinteisiin työvoimapoliittisiin koulutuksiin joiden tulisi valmentaa nuorta tai pitkäaikaistyötöntä hakemaan ja saamaan työtä

pitääkö valtio lupauksensa ja jatkaa parannustyötä erityisesti idän satamaliikenteen ja lentoaseman osalta jotka ovat elintärkeitä liikenteen toimivuuden kannalta pääkaupunkiseudulla

oman edellisen työkokemukseni perusteella tiedän nuorten ja pitkäaikaistyöttömien haluavan ensisijaisesti töitä joista saa inhimillistä palkkaa

he eivät niinkään ole kiinnostuneet juoksemaan luukulta toiselle ja kouluttamaan itseänsä nyansseilla kun he tarvitsevat pysyviä työpaikkoja

odottaisin sitä että valtion lisätalousarviossa viimeistään keväällä nostettaisiin esiin tämä kehä kolmosen parantamisen jatkaminen nimittäin mikäli se lykätään nytten hamaan tulevaisuuteen emme pääse ennen kaikkea poistamaan sataman liikenteen kasvusta johtunutta ruuhkaa idässä ja kehä kolmosella yleensä joten toivon että hallitus ottaa tämän huolen vakavasti

kuinka monta vuotta työtöntä tulee juoksuttaa kurssilta toiselle tai kuinka monta vuotta tai kuinka monta sukupolvea työttömien tulee tyytyä vain pätkittäisiin työllistämistuen tai palkkatyön tarjoamiin työpaikkoihin

toivon että lisätalousarvioaloitteen määrärahasta osoitettaisiin rahaa myös oppisopimuskoulutukseen sekä varmistettaisiin se että kolmannelle sektorille palkkatukeen jo osoitettu määräraha tulee riittämään vuoden loppuun saakka

tämän vuoden aikana nähdyt kansannousut muun muassa useissa afrikan ja lähi idän valtioissa todistavat sen että eriarvoisuuden kasvu synnyttää tyytymättömyyttä

näille valtioille yhteistä on se että niissä on ollut suuri nuorisotyöttömyystilanne ja valtava kuilu kansan ja johdon välillä

näin ollen tulisikin tehdä aito selvitys ja tutkimus siitä miten tehokasta suomen kehitysaputyö oikeasti on

itse en yhdy niihin edustajiin jotka haluavat leikata vaan silmät ummessa ja sanoen että suomalainen tarvitsee rahaa enemmän kuin niissä maissa elävät köyhät ihmiset

minä kunnioitan sitä että meidän hallitus kuitenkin pitää kiinni siitä että se arvostaa vielä raukkoja ja kurjia maailmalla ja haluaa osaltaan lievittää ihmisten hätää ja pitää tämän linjan vaikka me joskus olemme joissain asioissa eri mieltä

hallituksen esitys eduskunnalle euroopan vakausmekanismin evmn perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä laiksi on askel kohti liittovaltiota päätösvallan siirtämistä yhä enemmässä määrin brysseliin

perussuomalaiset eivät voi ymmärtää miksi suomen pitää olla se kiltti mallioppilas ja ottaa kaikki esitetyt asiat yhtenä totuutena ja sitä kautta lisätä suomen vastuuta kriisien hoidossa

arvoisa puhemies

edustaja filatov toi hyviä näkökulmia esille siitä millainen tämä kuntouttava työpaikka voi olla huonossa tapauksessa ja millainen hyvässä tapauksessa

kuitenkin me tiedämme sen että tällaisella kuntouttavalla työpaikalla on hyvin suuri merkitys monelle tämmöiselle sosiaalisesti syrjäytyneelle tai syrjäytymisriskissä olevalle henkilölle sillä sieltä löytyy usein semmoinen yhteisö jota heillä ei arjessa ole lainkaan

siinä mielessä kun me teemme tällaisia lakeja joissa me lyömme kerrasta poikki yhden päivän pois kaikilta siinä ei tavallaan yksilöllistä tarkastelua enää suoda niitten henkilöitten osalta joille se viideskin päivä voisi olla merkityksellisempi kuin muille

se on huikea summa vastata hulttiomaitten rahankäytöstä ja pääomittaa sitä kautta pankkeja ja valtioita joilla ei ole varaa hoitaa omia sotkujaan

tärkeänä olisin kuitenkin halunnut nähdä sen että hallitus olisi aidosti yrittänyt edes viedä eteenpäin näitä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä siten että tällä yhdellä arkipäivällä olisi todellinen merkitys

perussuomalaiset toteavat valtiovarainvaliokunnan mietinnössä hyvin selkeästi miksi perussuomalaiset eivät voi tätä lakiesitystä hyväksyä ja luen kappaleen siitä

me tiedämme että jos he omatoimisesti itse ikään kuin hakevat sinä päivänä joitain muita tukitoimenpiteitä tai vaikka työvoimahallinnon palveluita tai sosiaaliviranomaisten palveluita niin eihän niitä juurikaan saa jos ei siellä resursseja lisätä

elikkä tästä ei välttämättä ole minkäännäköistä hyötyä heille jos ei siinä ole sitä kipinää mukana elikkä sitä ihmistä joka voisi siinä rinnalla kulkea ja viedä eteenpäin

markkinat voidaan vakauttaa vain jos vakautusoperaation takana on uskottava toimija jollainen evm ei ole

siinä mielessä totta kai on tärkeätä että nämä henkilöt jotka tuolla ovat eivät loppuelämäänsä siellä olisi vaan löytäisivät sen polun työelämään tai muuhun semmoiseen merkitykselliseen toimintaan joka luo arkeen sisältöä

onni yritetäänpä edustaa hirvisaaren

hallitus puhuu rakenteiden uudistamisen välttämättömyydestä mutta ei esitä miten niin sanottu uudistus lisää työpaikkoja saati säilyttää nykyiset työpaikat

näitä esimerkkejä löytyisi lähes jokaisesta valtionyhtiöstä kuten nesteen laivojen suomalaisten merimiesten työttömäksi jääminen tai kemijoki oyn henkilöstöstä kolmanneksen irtisanominen ja sadan henkilön ulkoistaminen

tämän hallituskauden aikana tehdyt veronkorotukset ja uudet velvoitteet yhdessä investointirahoituksen vaikean saatavuuden kanssa ovat suurin haittatekijä suomalaisen työn menestykselle

arvoisa puhemies

yhtenä esimerkkinä on aavi technologies innovaatio jossa ilmaa pystytään puhdistamaan jopa siten että ydinvoimapäästöonnettomuuksia voidaan siivota

kun vttn testit tästä tulivat julki he lähettivät nämä tulokset suoraan japaniin sillä heillähän siellä tekemistä riittää

kuitenkin kun tämä yritys lähes kahden vuoden ajan etsi rahoitusta siihen että se teknologia saadaan käyttöön ja täytäntöönpanoon joutuivat he toteamaan että suomesta ei rahoitusta riitä siten että tämä innovaatio saisi suomalaisen omistajuuden säilymään

omistaja toki sai siitä muutaman miljoona euroa mutta kun on kysymys tällaisesta niin sanotusta nokian kaltaisesta innovaatiosta jossa tulevaisuudennäkymät ovat jopa miljardiluokkaa on käsittämätöntä että kahden vuoden aikana suomesta ei löytynyt tälle rahoitusta

arvoisa puhemies

nyt on uudet kansanedustajat perussuomalaisistakin täällä paikalla ja sen takia näitä hyviä esityksiä nyt löytyy joten turhaa sinne takapeiliin on katsominen

suomessa on hyvää teknologista osaamista ja innovaatiota ja yrittäjyyttä mutta heidän linkittymisensä niihin pöytiin joista rahoitus tulee puuttuu

toivoisin myös että eduskunta kansanedustajat yhdessä pääministerin ja ulkomaankauppaministerin kanssa edistäisivät suomalaista vientiä

ei riitä että pääministeri yksin matkustaa aasiassa ja puhuu suomalaisen työllisyyden puolesta vaan näinä aikoina olisi tärkeää että jokainen kansanedustaja lähtisi edistämään suomalaista vientiä